kysymys kuuluukin onko niin että hallitus ei enää koe mitenkään tärkeänä tällaista hallitusoppositio linjan yli menevää yhteisymmärrystä suomen puolustuspolitiikassa

tuore pääministeri puhui avauspuheenvuorossaan kyllä vastoin parempaa tietoa ja elävää elämää

no jos nyt sitten todetaan että täällä ei kukaan muu ymmärrä mitään kuin lain kannattajat niin otan tästä pari sitaattia

olette sittemmin korjaillut tätä kommenttianne täällä muutamaan kertaan mutta kyllä siinä teidän puheenvuorossanne pelottavan letkeästi todettiin tai ainakin annettiin ymmärtää että työttömyys on hallinnassa ja että tämä sosiaalisesti oikeudenmukainen hallitus on huolehtinut pienituloisista

työttömien tilannetta ette tunnu ymmärtävän lainkaan ja mitä pienituloisiin tulee ja juuri työttömiin niihin pieneläkeläisiin joita tämä takuueläke ei koske pätkätyöläisiin heidän ostovoimansa ei ole noussut eikä se nouse

ja sitten kun esimerkiksi ministeri linden on ottanut kannan että hän ei halua sulkea facebookia keneltäkään niin liikenne ja viestintäministeriön viestintäverkkoyksikön päällikkö juhapekka ristola toteaa että käytännössä yrityksen pitää ensin estää työntekijöiden pääsy internetiin työkoneilta tai pääsy nettisähköposteihin netin yhteisöpalveluihin ja pikaviestimiin

eli ihan ilman mitään kynsiä hampaita tai ennakkoluuloja ihan valistuksena olisi hyvä kertoa miten meillä suomessa nämä asiat ovat koska jos tähän kulttuuriin tullaan niin tietysti hyvä olisi että voisi tietää miten parhaiten voisi integroitua

he joutuvat nyt maksamaan kohoavia maksuja ja veroja

nyt täytyy sanoa että todella kylmästi olette unohtaneet työttömät ja pienituloiset

tähän asiaan liittyen kuittaan myös sen että kun puhutaan kunniaväkivallasta minkä ymmärrän että edustaja tolvanen käytti sanaa sen vuoksi että se on se yleisesti käytetty sana niin puhuisin myös itse mieluummin häpeäväkivallasta

pyysin puheenvuoron sen takia että haluan vain todeta että olen samaa mieltä edustaja tolvasen kanssa siitä mutta erillisenä tästä keskustelusta että myös tämä poikien ympärileikkauskysymys pitäisi ottaa avoimeen keskusteluun keskustella se tuntuu että siitä ei saisi edes puhua kunnolla ja katsoa sitten onko tarpeen tehdä lainsäädännön muutoksia

toivottavasti tällaisia käytänteitä on enemmänkin että meille verrannollisista yhteiskunnista löytyisi jotain käytännöllistä mikä siellä on jo koeteltu ja voitaisiin katsoa miten se toimisi suomessa ettei pyörää tarvitse aina keksiä alusta lähtien uudelleen

tämä sovittelutoiminta on ollut onnistunutta taloudellista ja ennen muuta mikä kaikkein tärkeintä se on vähentänyt vanhempien keskinäisen tilanteen kärjistymistä mikä on aina lapsen etu lapsen joka yleensä rakastaa molempia vanhempiaan on heille lojaali ja jolla on oikeus vanhempiinsa

totean myös sen minkä tuossa alkuperäisessä puheessanikin jo sanoin että valistus on tietysti se jolla tämä tieto tästä lainsäädännöstä viedään ihmisille jotka ovat mahdollisesti tilaisuudessa tehdä tämäntyyppisiä toimia

uskon että tämä malli ja tämä mainio menettely vähentää myös niitä tilanteita joiden johdosta tässä talossa on tehty parikin aika kovia sanktioita sisältävää lakialoitetta

mutta kannatan aloitetta

sen verran täytyy tuosta ulkomaalaisten suomeen tulijoiden integroimisesta sanoa täytyy todeta jo olemassa olevien esimerkkien pohjalta että ihan kaikessa ei kyllä olla onnistuttu ja niistä epäonnistumisista pitäisi ottaa vielä enemmän oppia ja tehdä vähän tämäntyyppisiä laajempia juuri niin kuin oli puhetta kotouttamispaketteja ja eri kulttuuritaustaisille ihmisille kertoa miten meillä suomessa asiat ovat kun he tänne tulevat

samahan se on meillä vaikka ei lähdetä kuin ulkomaanmatkalle jonnekin niin kerrotaan että älkää sitten näyttäkö siellä ja täällä jalkapohjia vastapelurille että se on syvä loukkaus tai toimitaan niin ja näin

jotta tämä integraatio olisi mahdollinen ja törmäyskursseja ei tulisi niin myös meidän suomalaisten pitäisi tietää paremmin muualta tulevien ihmisten kulttuurista että voisimme paremmin ymmärtää toisiamme sitten kun ollaan rinnakkain tuolla

keskustelu on päätynyt asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten ysitiellä on päivätty tekemässä jotain

arvoisa puhemies

varustamoliikelaitoksella on keskeinen rooli talvimerenkulun palvelujen tuottajana ja sen yhteiskunnallinen merkitys suomen elinkeinoelämän ja teollisuuden kuljetuksille sekä maamme huoltovarmuudelle on merkittävä

jäänmurto ja väylänhoitopalvelujen tuottaminen ovat selkeästi yhteiskunnan vastuulle kuuluvia toimintoja joiden tarkoituksena on varmistaa suomen talvimerenkulun toteutuminen sekä väyläverkoston kunnossa pysyminen siten että merenkulun turvallinen ja ympärivuotinen hoitaminen on ylipäänsä mahdollista

tässä on sitten vaarana se että kun perustetaan yhtiö niin yhtiöhän voi mennä konkurssiin jonka jälkeen olemmekin mielenkiintoisessa tilanteessa

esityksessä ei ole myöskään liikelaitoksen henkilöstöä riittävästi huomioitu ja olisimmekin halunneet että esitykseen olisi tullut kirjata että työntekijät siirtyvät perustettavien osakeyhtiöiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä entisen palvelussuhteen ehdoin

arvoisa puhemies

kyllähän fakta on että jos poliisi käsittelee tällä hetkellä teletunnistetietoja niin siihen täytyy hakea lupa tuomioistuimelta

toinen asia tässä on se että käytännössä todella on niin että jos yritys haluaa tämän välineen käyttöönsä niin sen täytyy ensin estää työntekijöiden pääsy nettiin työkoneelta nimenomaan näihin facebookeihin ja muihin

toivon että kaikki täällä salissa nyt tämän keskustelun aikana kuultu vaikuttaa sitten siihen että hiomme tästä parhaan mahdollisen lain kun tämä tulee kirjaimeksi tuonne kansiin ja kuntien ja ihmisten noudatettavaksi

mielestämme valtion pitäisi olla esimerkillinen työnantaja ja muutostilanteessa sen pitäisi turvata työntekijänsä muutenkin kuin hyvillä aikeilla

eli laki on tärkeä ja tulee parantamaan vanhushoidon nykytilannetta

niiden toteutuminen on valitettavasti nähty ja viittaan tässä myös osaltani vanhaan tielaitokseen sittemmin tieliikelaitokseen sittemmin destiaan jossa oli alussa rökälemäiset irtisanomiset kun päästiin vauhtiin turva ajan jälkeen

ehkä hänkin on ymmärtänyt väärin

nyt sitten on ollut tovi vähän tyvenempää ja jälleen mennään kovaa ja väkeä ollaan lomauttamassa ja irtisanomassa joten hyviä aikeita on paljon mutta jollei niistä haluta tarkasti kirjata mustaa valkoiselle silloin ne saattavat jäädä kuolleeksi kirjaimeksi ja henkilöstö on kyllä todella heikoilla näissä neuvotteluissa jotka edessä ovat

aikaisemmin varustamoliikelaitos on ollut velvollinen tarjoutumaan öljyvahinkojen torjuntatehtäviin ja yhteistoiminta suomen ympäristökeskuksen kanssa on toiminut asiallisesti

täytyy sanoa että yhteiskunnan kannalta on erittäin keskeistä että valtakunnallinen öljyntorjuntavalmius ja kyky eivät heikenny mikä on vaarana toteutettavan järjestelyn ja lakimuutosten seurauksena

myös tätä esitystä koskee tämä hyvin hataraksi jätetty henkilöstön aseman turvaaminen

väitän että tämä laki on niin epätarkka että me voimme tässä käydä monta kierrosta ja väitellä asian suhteen ja sitä oikeaa vastausta ei täältä laista löydy

tähän alkuun haluan kyllä todeta että itseänikin vähän kyllästyttää tämä joidenkin hallituspuolueiden edustajien jatkuva vetäytyminen niihin vaaliaikaisiin poteroihin peruutuspeili kädessä ja demareita syytellen

valitettavasti näin on

erityisesti tulisi huolehtia siitä että julkisiksi palvelutehtäviksi luokitellut aluevalvonta meripelastus valmius ja pelastustehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuiksi

mutta tähän asiaan

ministeri risikko te totesitte että yleisen asenneilmapiirin on muututtava vanhusmyönteisemmäksi

nykyisistä lentokentistä vain pieni osa on taloudellisesti kannattavia ja nekin tarvitsevat ristisubventointia

tässä nuoruutta ihannoivassa ja ikääntymistä karttavassa yhteiskunnassamme pitää jo huoltosuhteen näkökulmasta kääntää ajattelu niin että nostamme ikääntymisen myönteiseksi asiaksi voimavaraksi

sitten siellä on näiden joidenkin suurten yliopistokaupunkien yhteydessä olevat kentät jotka jollain lailla kiikun kaakun menevät ja on olemassa muun muassa yksi kenttä joka on niin tappiollinen että sinne ei taloudellisista syistä olisi järkevää niitä lentoja tehdä

edes yhteiset julistukset tässä salissa eivät riitä nyt tarvitaan jotain konkretiaa

vaikka nyt sitten tässä on ollut puheita siitä että yhtiö ei saisi lakkauttaa mitään kenttiä yksinään vaan siitä pitäisi keskustella muidenkin kanssa niin kyllä pahaa pelkään että siinä kohtaa kun yhtiö toimii tällaiset puheet unohtuvat

nimittäin kovin tutulta kuulostaa sellainen viittaus että hallitus ei sekaannu yhtiön operatiiviseen toimintaan

eli kyllä vähän epäillen suhtaudun siihen miten näille kentille käy siinä tilanteessa jossa yhtiö alkaa katsella tuotetaanko sieltä voittoa vai tappiota

suomi on pitkä harvaan asuttu maa ja on erittäin tärkeä meidän pienen suomen kok tärkeää koko suomelle meidän maaseudullemme että siellä on kenttiä kyllä ne tuovat elinvoimaa sinne maakuntaan

kun valitettavasti nämä hallituksen esitykset tulevat menemään läpi niin toivon todella että näitä valvotaan perään sitten ettei käy niin kuin tässä kauhuskenaariossa tuntuu käyvän

haluamatta yhtään pitkittää tätä keskustelua kysyisin vielä ministeriltä sitä että kun tässä on kolme tärkeää pontta ja yhtenä tämä riippumattomuuden valvonta hyvin keskeisesti ollut tässä keskustelussakin esillä niin mikä on tilanne onko liikenteen turvallisuusvirastolla riittävästi resursseja valvoa tätä toimintaa jos näitä korjaamoja on ympäri maata

ihmettelen että se mikä on se mikä ihme vimma hallituksella on lisätä kauppojen aukioloaikoja kun nyt jo suomessa on moneen euroopan maahan verrattuna verrattain tai oikeastaan oikein paljon kaupat auki

vaikka häntä ei pakotetakaan pitämään kauppaansa auki niin jos hän ei sitä pidä asiakasvirrat menevät muualle kenties pysyvästi ja se saattaa olla käytännön pakko hänelle

viimeisenä peräänkuulutan hallitukselta kyllä vastuuta koska tässä esityksen vaikutuksista puhuttaessa ei mainita lainkaan kuntapalveluiden lisääntyvää tarvetta vuorohoitoon ja julkiseen liikenteeseen

kyllähän tosiasia on se että tällä vaalikaudella olisi ollut aivan erilainen liikkumavara hoitaa näitä välttämättömiä korjausinvestointeja kuin aiemmin

nyt korjausvelka kasvaa väylästö rapautuu tiet radat sillat kevyen liikenteen väyliä ei kyetä rakentamaan

toinen ikävä yksityiskohta on se että tästä joukkoliikenteestä puhutaan ympäristöystävällisenä kauniisti halutaan tukea sitä mutta budjetissa se ei kyllä näy

olisin kysynyt minkälaista keskustelua tämän pohjalta on ministeriössä käyty

edellisen laman synkät virheet työttömyyden riistäytyminen ja kasvava nuorisotyöttömyys näkyy toistettavan jälleen kerran vaikka me tiedämme miten ongelmallista massatyöttömyys on

nyt hallituksen kyllä pitää herätä ja täytyy ottaa ryhdikkäästi oppia aiemmasta ja vaikka perua tehtyjä päätöksiä aidosti kantaa huolta suomesta

ravin äskeiset sanat ed

täytyy sanoa että kyllä täällä viime laman turhankin läheltä nähnyttä hirvittää tämä välinpitämättömyys ja hallituspuolueiden ylimielisyys tätä tilannetta kohtaan

onko ihan täysin todella jäänyt kuulematta se että lukuisat ihmiset kymmenettuhannet suomalaiset ovat saaneet lomautus ja irtisanomispaperin käteensä

arvoisa puhemies

viime laman tärkein oppi oli se että työttömyys ei saa päästä ryöpsähtämään ja nyt näyttää tapahtuvan juuri niin

itse haluaisin kiittää ministeri ihalaista joka välittömästi kun tämä asia tuli julki kiisi tutustumaan noihin menettäviin paikkakuntiin ja pyrki sen tiedon pohjalta tekemään parhaansa

olisin pirkanmaan oriveden varikon kokemuksien pohjalta esittänyt sellaisen vinkin jos ministeri on kuulolla että älkää antako senaatti kiinteistöjen tuottovaatimusten estää orastavaa yrittäjyyttä

tämä vältettiin orivedellä ja se oli menestystarina mutta jos senaatti tulee väliin omine tuottovaatimuksineen saattaa olla mahdotonta uudelle yritykselle aloittaa

minkälaisella aktiivisuudella tätä suomen vaihtoehtoa neuvotteluissa ajettiin kun päädyttiin näin valitettavan huonoon ratkaisuun jota ei liene kukaan tässä salissa kehunut

hämmästyttää todella että tässä on kaksi meidän huoltovarmuudenkin kannalta mutta myös suomen työllisyyden kannalta ja ylipäätään myös maakuntien elinkeinoelämän elämisen kannalta tärkeää hallituksen esitystä ja mietintöä käsittelyssä ja ministeriaitio ammottaa tyhjyyttään

meidän perinteisen perjantaipullon josta myös pohjoismaista juomatapaa nimenä käytetään rinnalle on tullut keskieurooppalainen lasi viiniä silloin toinen tällöin

valitettavasti tämä ei ole ainoa kerta vaan näin on verrattain usein elikkä tuntuu siltä että nämä hallituksen esitykset lähetetään valiokuntiin ja sitten ne tulevat tänne saliin ja menevät omalla painollaan läpi ja kukaan ei ole lisävalaisemassa asiaa sitten enää tässä vaiheessa toisin kuin ehdottomasti pitäisi olla

ongelmat lisääntyvät voidaan puhua jo kansanterveydellisestä jos ei ole jo pitkään voitu puhua kansanterveydellisestä ja varmasti ajan myötä kansantaloudellisesta ongelmasta jollei siitäkin voida jo tässä kohtaa puhua

erityisen surullista on seurata raskaana olevia äitejä jotka tuhoavat samalla kovalla juomisella sikiön mahdollisuudet elämässä

tämä aloite kuitenkin nyt kohdentuu mielikuvamainontaan mainontaan joka kohdentuu nuoriin ihmisiin henkilöihin jotka ovat alttiita mainonnalle ihan tutkitusti

en ole koskaan ymmärtänyt sitä minkä takia meidän pitää hyväksyä tilanne jossa alkoholipainotteinen elämäntapa markkinoidaan nuorille jotenkin hienompana parempana elämäntapana ja samaan aikaan pyrimme ehkäisemään alkoholihaittoja